hallitus ei ole korottamassa bensaveroa tai arvonlisäveroa

tämä hallitus haluaa parantaa kotona olevien vanhusten tilannetta ja miljoonia satsataankin juuri sinne kotihoitoon omaishoitoon ja perhehoitoon

vanhusten asiat eivät vanhene vaan me tässä vanhenemme

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

saattohoidossa huomioidaan potilaan fyysinen psyykkinen sosiaalinen ja hengellinen tilanne siten että potilas saisi hyvää ammattitaitoista hoitoa apua ja tukea

on hyvin tärkeää että tulevan sote uudistuksen ja myös tietoomme saamamme rakennepaketin ja niiden uudistusten muun muassa laitospaikkojen vähentämisen myötä pidämme yllä keskustelua saattohoitopaikkojen riittämisestä ja nämä rakennepaketissa tapahtuvat säästökohteet eivät kohdistu saattohoitopaikkoihin

tavoitteesta huolimatta lakiin ei kirjattu vähimmäismääriä hoidon henkilöstömitoituksille

muutamat lausunnonantajat vastustivat myös henkilöstömitoitusta koskevan asetuksenantovaltuuden kirjaamista lakitekstiin eikä sitä sinne kirjattukaan

luonnos laatusuositukseksi hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on ollut myös luettavissa verkossa ja kommentoitavana otakantaa

ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ja somaattisista käytösoireista kärsivien ikääntyneiden osalta laatusuositukset ovat siis heikentymässä

onkin syytä kysyä millä ihmeen perusteella näitä laatusuosituksia vanhuspalvelulain toimeenpanossa heikennettiin näin huomattavasti

toinen koskettaa ikäihmisten asumista kotona ja toinen laitospaikoilla toivoisin niihin kohdistettavan hieman enemmän rahaa ja sitten on myös tämä lastensairaala

se on nopeaa ja suhteellisen edullista ja siinä yritetään löytää ratkaisu käsillä olevaan asiaan rauhanomaisesti ja sopimaan sitten mahdollisesti näistä kaikista asioista

se on ihan hyvä asia että sovittelua lisätään varsinkin nuorten rikoksentekijöiden kohdalla mutta miten ministeri koette toteutuuko näissä sovittelutilaisuuksissa aina oikeusturva ja myös yhdenvertaisuus

millaista palautetta tästä on tullut ja millä tavalla nämä sovittelua vetävät henkilöt muun muassa on koulutettu tähän työhönsä

vaikka valtiontaloutta pyrittiin tasapainottamaan jo edellisen hallituksen aikana julkisen talouden tilanne on heikentynyt kun yleinen talouskehitys on pysynyt matalana

edellisen hallituksen toimimattomaan ja joustamattomaan hallitusohjelmaan hallituksella on nyt uudenlainen toimintatapa jolla saadaan voimavaroja ja voimaa todellisten muutosten aikaansaamiseen

julkisen talouden tasapainottamiseksi velaksi elämisen on loputtava kuitenkin siten että samalla ihmisistä pidetään huolta oikeudenmukaisella politiikalla

edustaja heinonen nosti täällä äsken esille kysymyksen veteraanien kuntoutusresursseista että tulisiko niiden kuulua automaattisesti budjettiin

lisärahoitusta kohdennetaan myös tuomioistuinten ruuhkien purkamiseen paikallispoliisin ja ulosoton toimintaan sekä keskeneräisten siirtoviemäreiden loppuunsaattamiseen

turvallisuutta takaamaan tarvitaan myös palomiestä

poliisipula tulee näkymään entisestään lisääntyneinä järjestyshäiriöinä liikennerikkomuksina väkivaltatekoina yleisen pelon lisääntymisenä ja häiriökäyttäytymisenä

siellä mainitaan muun muassa ikääntyneet maahanmuuttajat ja heille kohdistetut palvelut jotka ovat tällä hetkellä hieman lapsenkengissä eikä välttämättä näihin asioihin ole edes osattu varautua

heidän turvaamisekseen meidän on annettava resursseja ja taattava että työtä on jatkossakin sillä me emme pärjää ilman heitä terveys ja turvallisuus

toivotaan ja tehdään kaikkemme niin oppositiossa kuin myös hallituksessa että me saamme tämän asian vietyä sillä tavalla että ihmisille löytyy työtä ja työtä on mielekästä tehdä

arvoisa herra puhemies

merja kuusisto edellisessä puheessaan mainitsi näistä vanhustenhoidosta tehtävistä leikkauksista ja mainitsi että kotihoito on se hyvä hoitomuoto

minä olen äärettömän huolissani siitä että samalla kun tehdään tällainen päätös että kriteerejä laitoshoitoon pääsyssä tiukennetaan entisestään ei kuitenkaan resursseja kotihoitoon anneta ja tämä on vallitseva käytäntö koko suomessa

tai sitten päinvastoin voi olla että täysin muistava ja skarppi ihminen mutta liki liikuntakyvytön ja huonosti kodissansa kulkeva kaatumisvaarassa oleva henkilö joutuu olemaan siellä kodissaan

elikkä vanhukset häädetään omiin koteihin tavallaan suljetaan pois valvovan silmän alta ja minä näen tämän erittäin ikävänä ja jopa vaarallisena kehityssuuntana

ehdottomasti pitäisi tehdä kartoitus siitä mitkä ovat kotihoidon resurssit tällä hetkellä

tunnen sen hoitotyön kentän koska siellä olen tehnyt pidemmän uran kuin täällä eduskunnassa ja tiedän kyllä että eivät siellä asiat pelkällä hyvällä tahdolla parane vaan kyllä täytyy todellakin sitä auttavaa kättä ohjata sinne kotiin

arvoisa herra puhemies

kuinka paljon sinä suomalainen veronmaksaja olet valmis maksamaan verorahoja espanjaan eurooppaan

hallituksen mukaan irtautuminen pankkien tukemisesta tai eurosta suorastaan tuhoaa suomen tulevaisuuden vaikka naapurimaidemme pitäytyminen omassa valuutassaan on ollut kiistattomasti menestykseen johtava valinta

hallituksen mukaan suomen taloudella ei ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa kuin yhteisvastuun kasvattaminen ja maksujen lisääminen toisiin euromaihin hallituksen haluamalla tavalla

hallituksen olisi viimeinkin havahduttava eurokriisin vakavuuteen ja muistettava että kansalaiset eivät ole hallitusta varten vaan hallitus on kansalaisia varten

miksi hallitus ei voi vieläkään myöntää ilmeisiä virheitään eurokriisin hoitamisessa vaan haluaa jatkaa veronmaksajien rahojen tuhlaamista epäonnistuneeseen valuuttakokeiluun jonka varjolla tuetaan pankkeja ja valmistellaan eurooppalaista pankkiunionia

tähän mennessä hallituksen hyväksymät ratkaisut kuten talousunionisopimus euroopan vakausmekanismi ja euroopan keskuspankin vallan kasvattaminen ovat lisänneet keskushallinnon ja suurten yhtiöiden johtajien valtaa mutta heikentäneet demokratiaa ja hyvinvointivaltiota

koko eurokriisiä on leimannut erittäin ikävä käytäntö jossa muutaman suuren johtajan sanelemat päätökset runnotaan läpi ilman demokraattista prosessia eikä kansalaisille edes haluta antaa mahdollisuutta päättää siitä mistä se haluaa maksaa ja mistä ei

suomalaisessa politiikassa niin kunnan kuin valtakunnan päätöksiä tehdään usein kiireellä tai väsyttämällä nopeasti pikavalmisteluin tai ylipitkillä kokouksilla jotka venyvät yömyöhään

kyllä näihin pelkoihin on aihetta sillä me elämme hyvin epävakaisia aikoja euroopassa ja tämä toistuva pankkien tukeminen on omiaan lisäämään tätä kansalaisten pelkoa ja epävarmuutta

arvoisa herra puhemies

opetus ja kulttuuriministeriö on viime vuosina perinyt useilta oppilaitoksilta oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksia takaisin

vaatimus perustuu opetushallituksen kaksi vuotta kestäneeseen tarkastukseen ja sen yhteydessä todettuihin puutteisiin ja virheisiin koulutuksessa

koulutuksen epäkohtiin ei pystytä puuttumaan tarpeeksi varhain

takaisinperintä rasittaa valtionapuviranomaisena toimivaa opetus ja kulttuuriministeriötä koulutuspalvelujen tuottajaa sekä opiskelijoita jotka viime kädessä voivat joutua kärsimään tutkintonsa hylkäämisestä pitkän opiskeluajan jälkeen

kysyisinkin teiltä hyvä ministeri sitä millä tavalla oppisopimuskoulutuksen valvontaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

esityksen myötä käytännössä luovutaan sijoitusomaisuuden määrällisestä valvonnasta joten työeläkelaitokset voivat tehdä merkittävästi enemmän sijoitustappioita ennen kuin hälytyskellot soivat

silloin ollaan jo syvällä suossa

lisäksi kilpailuneutraliteetti kärsii eläkesäätiöiden joutuessa työeläkeyhtiöitä heikompaan asemaan sijoitusriskin kasvattamisen suhteen

tästä muun muassa suomalaiset moottoripyöräilijät kiittävät sillä tiestö on ollut paikoittain hyvinkin huonossa kunnossa ja se jos joku on omiaan lisäämään onnettomuuksia

kysyisin

onko kohtuullista että näin suuret kustannukset koituvat sitten kuntien kulueriksi kuten esimerkiksi espoossa on tapahtumassa

täytyy sanoa että vuorotteluvapaalla oli mukavaa

olen viettänyt vuoden raskaan hoitotyön välissä vuorotteluvapaalla ja opiskellut muun muassa saksan kielen sinä aikana ja antanut sitten työpaikan työttömälle

se on erittäin hyvä tapa motivoida kannustaa ja auttaa jaksamaan myös ikääntyneitä työntekijöitä näillä raskailla aloilla kuten esimerkiksi hoitoalalla

eläketurvakeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin jo viime vuonna että ikääntyviä syrjivät asenteet ovat juurtuneet syvälle suomalaiseen työelämään

jokaisen yrittäjän kohdalla yrittäjyys muodostuu tapauskohtaisesti